se oli merkittävää moraalista johtajuutta ja se oli päätös jonka toivoisi heijastuvan nyt myöskin työmarkkinoille joilla on saavutettu maltillinen ratkaisu jolla pidettäisiin huolta suomen kilpailukyvystä ja se oli viesti mielestäni minun mielestäni myöskin suomalaisille yritysjohtajille että samaa linjaa yritysjohtajien pitäisi noudattaa

toimintoja voitaisiin vaikka kuinka paljon kaiken kaikkiaan tältä osin tehostaa joten tässä suhteessa täytyy sanoa että kun asetetaan näitä säästövaati muksia pitää myöskin kertoa millä tavalla tehokkaammin voidaan näitä asioita ratkaista ja antaa siihen myöskin mahdollisuudet oikeuslaitokselle muokata tämä järjestelmä sen mukaiseksi

kyllä myöskin se on meidän kansainvälinen velvoitteemme että koulutetaan riittävästi ruotsinkielisiä tuomareita ja tässä suhteessa pitää voida suosia myöskin ruotsinkielisiä hakijoita jotta näitä ruotsinkielisiä tuomareita yhteiskunnassa on yhteiskunnan käytettävissä riittävästi

lähtökohtaisesti pakkojäsenyys ei ole mahdollinen

nyt kun saadaan verovapaus niin se mahdollistaa voisi sanoa myöskin järkiperäisemmän toiminnan yhtiöissä ja tätä kautta kyllä myöskin hyödyntää näitä yhtiöitä

olemme pyytäneet eri tahoilta hallituksen kertomusta varten erilaisia kannanottoja ja tosiaan siellä näitten kannanottojen joukossahan oli sitten oikeusministeri braxin ehdotus siitä että tosiaan rahalla voitaisiin lieventää tai vapautua näistä rangaistuksista

perustellusti sitten sanotaan että kun katsotaan voiko vähennyksen tehdä niin pitäisi käyttää tekesiä ja tekesin lausuntoja siinä onko tämä nyt tätä eun määrittelemää tutkimustoimintaa ja täytyy sanoa että tässä suhteessa on kyllä syytä toivoa että hallinto on mahdollisimman joustava ja ei lähde siitä että useissa tapauksissa pyydetään tekesin lausuntoa siitä onko kyseessä tutkimustoiminta vaan verottajan ja verollisen täytyy itse kyetä arvioimaan tämä

myös metsäteollisuuden tulee uudistua

mutta valiokunta katsoi että jos ajoneuvon haltija esimerkiksi on ulkomailla ja voi todistaa että on ollut ulkomailla ja auto on pysäköity tuona aikana väärin on täysin selvää että hän ei ole voinut syyllistyä tuohon rikkomukseen ja kun rikkomuksesta voidaan lähtökohtaisesti asettaa sanktio vain tekijälle niin tältä osin tuo henkilö voisi vapautua

ammattikorkeakoulujen osalta on todettu että jos on huomattava määrä julkisia tehtäviä mutta niitä pitää olla huomattava määrä terveydenhuolto on yksi mutta on myöskin muita vasta sen jälkeen voidaan pakkojäsenyys hyväksyä

mitä tulee seinäjoen käräjäpiiriin niin mielestäni on erittäin hyvä että meillä on yksi käräjäpiiri jossa on ruotsi enemmistökielenä että meillä on aidosti jokin alue jossa käytetään tuomioistuimessa aidosti aitoa ruotsin kieltä ja tässä suhteessa vaasa on erittäin hyvä

tietysti soveltamisala on jossain määrin rajattu ja kun tehdään tämmöinen uusi avaus jossa noudatetaan saksan ja britannian mallia on ehkä ihan hyvä ettei mennä kauhean pitkälle ja jos koko asunnon vuokraus myynti ja muu toiminta tulisi verovapauden piiriin niin silloin mentäisiin melkoinen loikka eteenpäin

lopuksi haluan vielä todeta mitä tulee tuomareitten yläikärajaan että kyllä tuomarit olivat paljon viisaampia aikaisemmin kun seitsemäänkymppiin asti saatiin olla ja sitä ennen vanhempiakin tuomareita saattoi olla tekemässä päätöksiä

kumpi on tärkeämpi kuluttajalle lääke vai tilattu sanomalehti